tässä eduskunnan kannassa mitä nyt ehdotetaan ei sanota että direktiivin tietyt kohdat ovat toisilta ja vastasi van der toissijaisuusperiaatteen vastaisia vaan asetusehdotus kokonaisuudessaan katsotaan toissijaisuusperiaatteen vastaiseksi

kaupan esteiden poistaminen ja energia alan yhteistyö edistävät keskinäisriippuvuutta venäjän ja eun välillä sekä myöskin samalla vakautta ja työllisyyttä

kun sen lisäksi on tehty myöskin palkkaratkaisu joka on hyvin maltillinen voi sanoa jopa miinusmerkkinenkin näillä keinoilla on saatu vienti vetämään ja kauppatase positiiviseksi

no perustuslakivaliokunta antoi lausunnon katsoi että tämä viiden kuukauden siirtymäaika on mahdollinen mutta nimenomaan siitä syystä että näitä neuvotteluja on käyty näissä kauppakeskuksissa jo tähän mennessä

mikäli korkein oikeus ei muuta ratkaisuaan se on voimassa ja tarkoittaa sitä että maksu pitää maksaa

lisäksi täytyy muistaa se että myöskin savukkeitten tuonti virosta vapautuu lähiaikoina ja sillä on myöskin merkitystä sille mitenkä ihmiset käyttäytyvät ja se varmasti johtaa siihen että kun savukkeitten tuonti vapautuu yhä useampi näissä taloudellisissa olosuhteissa lähtee tallinnaan tekee ostoksensa siellä ja tuo huomattavia määriä alkoholia sieltä ja myöskin tupakkaa

toimiiko nyt kiina jollakin tavalla väärin ja pitäisikö sitä rangaista kun se sijoittaa näihin valtionlainoihin omia rahojaan

helmikuuta tänä vuonna kaksi ratkaisua koskien kotietsintää

tunnistamistietoja tulee ensisijaisesti käsitellä automaattisilla hakutoiminnoilla

on täysin selvää että neuvoston pitää voimakkaasti reagoida tähän venäjän ei hyväksyttävään käyttäytymiseen mutta tärkeätä on se että suomi on tältä osin yhteisessä eurooppalaisessa rintamassa

ongelma hallituksen esityksessä oli se että se seuraamus joka oli sopimuksenvastaisesta pysäköinnistä yksityisellä alueella oli rikesakon kaltainen ja sitä voitiin pitää hallinnollisena seuraamuksena ja se on olennaisesti julkisen vallan käyttöä ja oikeastaan tähän hallituksen esitys kaatui

tiedettiin että nämä ratkaisut ovat tulossa osattiin aavistaa myöskin niitten lopputulos ja siitä syystä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan osalta lopullinen ratkaisu voitiin tehdä vasta tämän helmikuun puolivälin jälkeen

manuaalinen käsittely eli se että joku henkilö tarkastaa tunnistetiedot on selvästi vasta toissijainen vaihtoehto ja vain laissa määritellyin edellytyksin käytettävissä oleva toimenpide

puhemies

täytyy sanoa että tässä suhteessa demarit ovat yleensä osoittaneet kansainvälistä solidaarisuutta ja tietysti teidän pitäisi miettiä sitä pitäisikö sosialistisen internationaalin kenties hoitaa keskuudessaan tämä homma että valtiot eivät hoitaisi tätä vaan sosialistinen internationaali kaikki demaripuolueet siellä keskenään hoitaisivat sen kun demarit sotkevat talouden jossakin maassa

eduskunnan mitä todennäköisimmin määräenemmistöllä täytyy kannattaa tuota jäsenyyttä ja sen takana täytyy olla myös kansalaisten tuki mikä lähtee jo naton omasta säännöstöstä

meillä on englannissa tapaus jossa englannin korkein oikeus otti eri kannan kuin euroopan ihmisoikeustuomioistuin erittäin laadukkain perustein sillä seurauksella että euroopan ihmisoikeustuomioistuin sen jälkeen muutti omaa kantaansa samaksi joka oli englannin korkeimman oikeuden kanta

eli lähtökohtana se tavoite on hyvä että luovutaan hallintarekisteristä mutta siinä pitää edetä hyvin harkiten niin ettei tehdä yhtäkkiä erittäin suurta vahinkoa

tulevaisuuteen ja osaamiseen panostetaan myös tukemalla yliopistouudistuksen toimeenpanoa

se merkitsi käytännössä sitä että me jouduimme preferoimaan eräitä asioita ja katsoimme kuitenkin että tämä on ihmisoikeuksien kannalta siinä määrin tärkeä uudistus että siitä syystä jouduimme jättämään muita hallituksen esityksiä käsittelemättä jotta tämä voitiin viedä aivan viime metreillä loppuun asti

jäsenyys merkitsee siinä enemmän

olemme voimakkaampia yhdessä

nyt on annettu aika selkeät ohjeet siitä millä tavalla valmistellaan ja olikin erittäin hyvä että oikeusministeri brax toi esiin näitä erilaisia vaihtoehtoja

ja tässä suhteessa voi sanoa että valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä käykin ilmi että jos mietitään korotuksia jatkossa täytyy olla erittäin tarkka ja ensi kerralla kannattaa tehdä erittäin huolelliset vaikutusarviot siitä että jos korotuksia tapahtuu mitä se vaikuttaa matkustajatuontiin sen kehittymiseen ja onko sillä todella kulutusta alentava vaikutus

joko pyritään estämään rikoksia ja sillä tavalla turvaamaan kansalaisten perusoikeuksia tai sitten toinen vaihtoehto on se että annetaan rikosten tapahtua ja sitten rangaistaan ja sillä tavalla sovittamisen kautta pyritään saamaan oikeudenmukaisuutta

tässä suhteessa täytyy sanoa että varmaan ihmisoikeuskysymyksistä ja perusoikeuksista pitäisi käydä laajempaa dialogia ja varsinkin ennen kuin niitä päätöksiä tehdään ihmisoikeustuomioistuimessa

som medlem i världens största ekonomiska union kan finland bäst driva sina egna intressen

haluan vielä todeta sen että mitä tulee eu jäsenyyden mainitsemiseen perustuslaissa kysymys on täydellisyysperiaatteesta siitä että tosiasiat tunnustetaan ja ne kirjoitetaan niin kuin asiat ovat perustuslaissa

arvoisa puhemies

haluan kiittää valiokunnan neuvoksia tästä työstä mutta myöskin lakivaliokuntaa siitä että lakivaliokunta oli kykenevä viemään tämän loppuun asti niin että tämä saatiin tämän eduskunnan aikana tänne käsiteltäväksi

mutta ongelma hallituksen esityksessä oli se että tavallaan pohjauduttiin sopimusoikeuteen mutta tehtiin siitä kuitenkin varsin pitkälle menevää julkista toimintaa ja näitten ristiriita oli se josta syntyi ongelma jonka johdosta perustuslakivaliokunta katsoi että lapsi teivo

näitä asioita on käsitelty yli puolitoista kuukautta siitä lähtien kun suuri valiokunta antoi valtiovarainministerille valtuudet myöskin tällaisen järjestelyn toteuttamiseen ja sen jälkeen eduskuntaa on pidetty koko ajan informoituna

esimerkiksi yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessahan on järjestelmä jossa eri osapuolet voivat käydä keskustelua ennen sitä ja osallistua siihen päätöksentekoon ja jotakin tämäntyyppistä meillä varmaan euroopassa tarvittaisiin

pitää ehkäistä rikokset

tack

jos suomi haluaa erota euroopan unionista meidän ei tarvitse muuttaa perustuslakia vaikka siinä lukisikin eu jäsenyys vaan ratkaisu voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä tässä salissa

vai haluaisitteko poistaa esimerkiksi pääministerin velvollisuuden kertoa ennen eurooppa neuvoston kokousta eduskunnalle hänen ja suomen kannoista mitkä ne ovat

valiokunta on aikaisemmin lausunut salaisten pakkokeinojen vaikutuksesta yksilön ja yhteiskunnan turvallisuuteen ja katsonut että tältä osin pitää saada riittävät selvitykset siitä mitenkä nämä järjestelmät toimivat nimenomaan telekuuntelun ja televalvonnan osalta

kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on että eduskunnan tulee hyväksyä portugalin lainoitusohjelma koska se on kaikkien suomalaisten ja suomen kansallisen edun mukaista

tässä vaiheessa tämän asian käsittely joudutaan keskeyttämään suuren valiokunnan kokouksen

on täysin normaali menettely että annetaan takaus sillä on tietty enimmäismäärä sen enimmäismäärän puitteissa voidaan liikkua ja nyt tässä tapauksessa tuo takaus on annettu ja määrältään tässä on kysymys ehdoista

vielä voidaan todeta että valvonta voidaan kohdistaa tiettyyn työpisteeseen tiettyihin henkilöihin jos tarkkailu on välttämätöntä kun työntekijä käsittelee arvoltaan merkittävää omaisuutta

toisaalta näistä vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä saattaa olla sitten muuta hyötyä myöskin niin että kokonaisarviointi tässä suhteessa ei ole välttämättä kauhean yksinkertaista

ja eduskunta jatkaa tämän ja

ja mikä on olennaista kun on sanottu että tällä olisi merkitystä eroamisen kannalta suomi eroaa kaikista kansainvälisistä järjestöistä kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ja meidän perustuslakimme mukaisesti

päivystyksiä asioiden käsittelyä tänään kello viisitoista

suomalainen huippuosaaminen joka ilman monien maiden jakamien epäterveiden tukien vääristävää vaikutusta olisi ehdottomassa etulyöntiasemassa ei yksinkertaisesti kykene pärjäämään näissä vääristyneissä kilpailuolosuhteissa omillaan

keskustelu asiasta päätti eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään todetut lakiehdotuksen

erittäin tärkeätä onkin se että kun poliisivaltuuksia esitutkintavaltuuksia lisätään niin toisaalta sen vastapainona koko järjestelmässä pitäisi olla vahvempi kontrolli